sitten yleisenä huomiona myös

diplomatia on ollut jatkuvaa ja tässä oman pääministerikauden aikana en oikeastaan muista päivääkään ehkä yksi tai kaksi jolloinka en olisi ollut kollegoihin joko venäläisiin eu kollegoihin tai muihin jossain muodossa yhteydessä olipa kyse sitten puhelindiplomatiasta tapaamisista kansainvälisillä areenoilla tekstiviesteistä tai vastaavista

sitten me tulemme näihin yksityiskohtaisiin kysymyksiin ja edustaja feldt rannalle pahoittelut jos katsoin mutta käytän myös vastauspuheenvuoroja laatiessani ihan normaalia pädiä josta minä näin

tämä on ensimmäinen hallitus joka on järjestelmällisesti edes yrittänyt etsiä ratkaisuja julkisen talouden kestävyysvajeeseen

kävin tarkastamassa meidän taulukoistamme mikä se tilanne on ja ehkä se suora vastaus tähän on että työtulovähennyshän koskettaa ainoastaan työntekijöitä

onko kaikessa onnistuttu

siis perusfilosofia on se että me panostamme sellaisiin toimiin jotka lisäävät toimeliaisuutta ja työntekoa kun eläkeläisten puolella se taas ei sitä välttämättä tee

se että jokaisesta puhelusta tai tekstiviestistä ei lähde tiedotetta ei tarkoita sitä ettemmekö me ylläpitäisi suhteita

kyllä panama leaks edesauttaa näiden kokonaisuuksien eteenpäinviemistä ja pidän sitä ratkaisevana harmaan talouden ja veronkierron torjunnassa

arvoisa herra puhemies

ja tosiasia tietysti on se että ilman vahvoja kansainvälisiä suhteita valtionjohdossa kaikilla tasoilla olipa sitten kyse liikenneministeristä tai presidentistä me emme saa ääntämme kuuluviin

yritän vastata muutamiin hyvin esitettyihin kysymyksiin

ensimmäisessä kysymysryppäässä ed

nyt tarvitsemme toimia ja enemmän kansainvälistä yhteistyötä

asian käsittely päättyi

arvoisa herra puhemies

erot ovat suuret

menestyksekkään miehen puhevuoron aikana isä risto en halunnut varsinaista vastauspuheenvuoroa ihan vaan pöytäkirjaa varten pieni korjaus

toki sitten varmasti on sellaisia nato maita jotka ikään kun käyttävät harjoittelussa näitä molempia mutta mehän emme tähän ryppääseen kuulu

olen mielenkiinnolla kuunnellut tätä osittain jopa aika värikästäkin keskustelua ja välikysymyspohdintaa hallituksen talouspolitiikasta

tulevana syksynä annetaan uusi julkisen talouden suunnitelma

kantolalle joka kysyi hamasista uskonnosta ihmisoikeuksista ja demokratiasta ja perusarvoista

kysymys on erittäin laaja

sieltä palattuani kun olimme saaneet tulitauon aikaiseksi viiden päivän sisällä täytyy myöntää maailma näytti erilaiselta

meidän lähtökohtammehan tietysti on selkeä ja se on se että ihmisoikeudet ovat universaalit ne ovat jakamattomat ja ne määritelmät mitkä me olemme ihmisoikeuksille perusoikeuksille antaneet löytyvät meidän perusoikeuksistamme sekä sitten tietysti niistä sopimuksista joihin me olemme sitoutuneet euroopan unionin piirissä ja sitten kansainvälisesti ylipäätään

haavisto teki minun mielestäni hyvän vertauskuvan että jos on taloudellinen kriisi päällä niin siihen tarvitaan vaan viikonloppu mutta kun on suurempi kriisi maailmalla niin kestää huomattavasti kauemmin

totesin silloin että etupiiriajattelu valtapolitiikka ja voimapolitiikka olivat tehneet paluun euroopan rajoille ja toivoin silloin olevani väärässä

ehkä paras esimerkki kuitenkin tällä puolella siis ulko ja turvallisuus ja siviilikriisinhallintapuolella oli georgian poliisimission liikkeelle polkaiseminen niinkin nopealla aikataululla kuin se aikoinaan tehtiin

oma kokemukseni on se otetaanpa esimerkkinä vaikka keski aasian matkat että suhtaudutaan erittäin kriittisesti silloin kun länsimainen tulee ikään kuin tuputtamaan omia arvojaan paternaalilla tavalla

tähän lisäksi oli kysymys solidaarisuusverosta

voimapolitiikka sotilaallinen voima on palannut euroopan rajoille

yhteisesti on sovittu soten kokoamisesta laajemmille harteille sekä raja aitojen purkamisesta perusterveydenhuollon erikoissairaanhoidon ja sosiaalipalveluiden väliltä

samalla siinä täytyy löytää se tasapaino jolloinka tuodaan niitä vaikeitakin kysymyksiä esille liittyvät ne sitten uskontoon tai uskonnonvapauteen tai johonkin vastaavaan

siis vienti ei lähde vetämään ellei suomessa tuoteta sellaisia palveluita ja tuotteita jotka myyvät tuolla maailmalla

me olemme elvyttäneet melkeinpä enemmän kuin yksikään toinen eurooppalainen maa

itse asiassa se on tällainen ohje ainoastaan mutta se ei missään nimessä rajoita bgn taistelujoukkojen toimintaa

nyt yleinen tulkinta joka siis tulee afgaanien omasta vaalilautakunnasta joka tulee kansainväliseltä yhteisöltä on a se että turvallisuustilanne ei mahdollista vaalien järjestämistä ja b ne eivät tule olemaan rehelliset ja selkeät vaalit esimerkiksi itä ja etelä afganistanissa

loppupelissä siis jokainen veropäätöshän on aina vaikea minä uskon että me olemme totta kai sellaisessa tilanteessa että meillä pitää olla sentyyppinen julkinen talous joka on kilpailukykyinen vienti vetää kasvaa sitä kautta tulee työpaikkoja ja verotuloja

oma analyysini vaatimaton sellainen on että kylmän sodan jälkeen me luulimme että länsimainen yhteiskuntamalli liberaali demokratia ja ihmisoikeudet sosiaalinen markkinatalous voittaa ja historia loppuu mutta näinhän ei käynyt

sillehän me emme oikeastaan ikään kuin julkisella sektorilla tai poliittisina päättäjinä hirveästi voi vaan siihen tarvitaan enemmän nimenomaan yksityistä sektoria

on hyvinkin mahdollista että voidaan mennä huomattavasti pidemmälle myös

standard poorsin luottoluokituksen lasku joka oikein mainitaan välikysymyksessä on ainoastaan signaali niistä talousongelmista mitkä meillä on

kolmas on kasvu

ehkä jos voisi jollain tavalla kiteyttää tämän koko meidän kriisinhallintatoiminnan ja kokonaisvaltaisen kriisinhallintatoiminnan ja samalla vastata ed

olen erittäin huolestunut venäjän talouden tilasta ja sen seurausvaikutuksista ei vain meidän talouteemme vaan eurooppaan ylipäätään ja myös ilman muuta itä suomeen

edustaja pekkarinen te teitte tuon saman välihuudon viimeksi ja vastaan siihen aivan samalla tavalla

laukkasen viimeiseen kysymykseen niin kokonaisvaltainen kriisinhallintatoiminta meille tarkoittaa sitä että siinä yhdistyy sotilaallinen kriisinhallinta siviilikriisinhallinta humanitäärinen apu kehitysyhteistyö ja rauhanvälitys

itse asiassa olen henkilökohtaisesti nostanut esille kahteen otteeseen liettuan ulkoministerin kanssa sekä heidän uuden aborttilakinsa valmistelun että seksuaalivähemmistölain

me olemme yhtä aikaa sekä rakennekriisissä että suhdannekriisissä ja tässä ei auta syyttää ketään muuta vaan meidän kaikkien on katsottava peiliin ja meidän on haettava niitä ratkaisuja yhdessä

me voimme tuoda alas työllisyyden verottamista elikkä tavalla tai toisella edistää kaikkia niitä toimia jotka lisäävät ahkeruutta ja voimme myös auttaa sellaisia toimia jotka edistävät meidän yritysten tuottavuutta

siinä mielessä jos me vain katsomme kylmästi niitä lukuja montako sotilasta meillä on maailmalla suhteutettuna ykhon suhteutettuna euhun tai natoon niin se on oikeastaan väärä tulokulma

viimeinen huomio

niin kuin hyvin tiedätte olin euroopan parlamentissa intergroup on gay and lesbian rights työryhmän varapuheenjohtaja ja tätä asiaa käsiteltiin silloin ja sitä käsitellään edelleen

varsinkin siitäkin näkökulmasta me todellakin puhumme koko ajan

meidän intressissämme on että ratkaisu löydetään tähän konfliktiin mutta meidän pitää varautua siihen että konflikti ukrainan kanssa kuten edustaja kanerva tuossa totesi on pitkäaikainen

jos nämä kaikki toteutuvat siis kilpailukyky vienti kasvu työ ja verotus silloin me voimme ylläpitää suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaa joka tarkoittaa koulutusta joka tarkoittaa meidän eläkejärjestelmää joka tarkoittaa tasa arvoisia mahdollisuuksia ja opiskelua

meitähän kehutaan kovasti siitä että meidän ulkoministeriö puolustusministeriö ja sisäministeriö tekevät yhteistyötä näissä asioissa

kyllä meidät nähdään euroopan unionissa maana joka pitää ulkopolitiikassaan ihmisoikeuskysymykset aina keskiössä

tämä tarkoittaa sitä että meillä tulee olemaan vaikeuksia venäjän kanssa tänä vuonna ensi vuonna ja monta vuotta tästä eteenpäin

näinhän muualla maailmassa ei hirveän usein ole että nähtäisiin meidät todellakin tällaisena kokonaisvaltaisena toimijana

meiltä on kaksi puoluetta lähtenyt tästä hallituksesta valitettavasti koska ne päätökset jotka on tehty ovat olleet niin pitkälle meneviä ja niin vaikeita ja se ei ole koskaan hyvä asia kun hallituksesta lähtee puolueita kesken